kysyn ministeriltä miksi budjettiesityksessä annetaan päinvastaista tietoa kuin miten todella on asianlaita ja onko hallitus realistinen uuden valtion perustietotekniikka ja tietojärjestelmäpalvelujen palvelukeskuksen aikataulussakaan

kaiken kaikkiaan ei ole ihme että tällaista kansanvaltaa kaventavaa kuntauudistusta ajetaan härkäpäisesti

varsinkin te veljet ja sisaret siellä oikealla vaikka teitä on vähälukuisesti paikalla mutta on kuitenkin tämä ystäväkansanedustaja veli kurvinen edustaja kurvinen täällä paikalla kun muistamme miten kunnallinen äänioikeus tähän maahan saatiin yhtäläinen ja yleinen äänioikeus kunnallisessa elämässä niin silloin oikeisto kokoomuksen edeltäjäpuolue suomalainen puolue vastusti yhtäläistä yleistä äänioikeutta ja kannatti että äänioikeus annetaan manttaalien mukaan omaisuuden mukaan

onko realismia että satojen ihmisten siirrot kyetään tekemään kustannusneutraalisti niin kuin tekstistä saa ymmärtää

arvoisa herra puhemies

oikeuslaitosreformihan tältä osin laitettiin liikkeelle tuija braxin ollessa oikeusministerinä ja sevonin johdolla työskenteli työryhmä jonka työryhmän lopputuotteessa oli paljon tarkoitushakuisuutta ja suoranaisia virheitä

arvoisa herra puhemies

kautta aikain on kritikoitu sitä että ajokortin hinta muodostuu kohtuuttoman kalliiksi

kyllähän tässä on vähän sitä samaa henkeä isäntähenkeä että ne joilla on valtaa ja voimaa ne myös käyttäkööt

organisaatiouudistukset ovat olleet itsetarkoituksellisia on haluttu vaan jättää oma kädenjälki

mutta erityisesti nyt voidaan kysyä ollaanko saavuttamassa kulminaatiopiste jolloin ajokortin hankinta on järkyttävän kallis

valtaa kenellä on sille annettakoon lisää kenellä ei ole otettakoon se vähäkin pois

säästöt ovat tulleet kalliiksi ja ennen kaikkea kansalaisten mahdollisuudet saada palveluita ovat heikentyneet

on erittäin valitettavaa että kaupungit asetettiin keskinäiseen kilpailutilanteeseen ja vastakkainasetteluun mihin jo edustaja lohi aiemmassa puheenvuorossaan viittasi

valtuutettujen puheenjohtaja aivan oikein kehui talon työntekijöitä eläkelaitoksen työntekijöitä

mutta luonnollisesti kansanvaltaa kunnioittavana puolueena perussuomalaiset ei tällaista voi hyväksyä

surkuhupaisa ajankohtainen esimerkki on vrn lippu uudistus josta lukuisat kansalaiset tälläkin hetkellä kärsivät

tätä kautta kasvaa myös eriarvoisuus

perussuomalaiset kannattaa aitoa kansanvaltaa

samanaikaisesti on kuitenkin muistettava että talossa on monia mekanismeja jotka toimivat huonosti ja niihin on kiinnitettävä jatkossa enemmän huomiota nimenomaan silloin kun kansalaiset eivät saa palvelua riittävässä määrin ja riittävän nopeassa tahdissa

enää kun kesätöitä ei ole sillä tavoin kuin meidän nuoruudessamme ei kesätöillä voida rahoittaa ajokortin hankintaa

lähdemme siitä että nyt on painettava jarrua otettava aikalisä lähdettävä kunnolliseen valmisteluun parlamentaariseen valmisteluun jotta todellakin saadaan aikaiseksi kuntauudistuslaki joka on demokratiaa syventävä ja kansalaisten peruspalvelut turvaava

toivottavasti me kansanedustajina ja eri valtionhallinnon toimialat otamme tämän kertomuksen ja sen tarkastushavainnot todella vakavasti

siitä seuraa se että ajokortin hankinta lykkääntyy ja äärimmäisissä tapauksissa nuoret ajavat ilman korttia mikä on äärimmäisen edesvastuutonta toimintaa

kallista siinä mielessä että kansalaisten oikeusturva ratkaisevalla tavalla heikentyy ja yhtäältä kallista sillä tavalla että kulut joita ei osattukaan ennakoida tulevat kohtuuttomalla tavalla kasvamaan

on oikein että valtuutetut ovat kiinnittäneet huomiota reumapotilaiden asiaan ja ilmaisevat että tätä seurantaa tehdään myös jatkossa

olisin toivonut että vastuuta autokouluille olisi lisätty sillä tavoin että autokoulut olisi pakotettu tehostamaan opetustaan eli että määrätyssä vaiheessa pitää saavuttaa riittävä osaamisen taso

arvoisa herra puhemies

itse olen kuullut että tilanne ei kuitenkaan ole reumapotilaiden osalta niin auvoinen kuin kertomuksessa annetaan ymmärtää

ylipäätänsä kun oikeusministeriön hallinnonalassa sitten kokonaisuudessa liikutaan kovinkin pienissä summissa kunnianhimoiset pyrkimykset huomattaviin säästöihin eivät ole realistisia

korruptiota on myös yhteiskunnallisiin päätöksentekotapoihin tai päättäjiin vaikuttaminen siten että yhteisiä varoja ja omaisuutta suunnataan sekä poliittisten että taloudellisten tarkoitusperien ajamiseen

nyt kun ajomääriä lisätään niin monelle se on aivan turhaa

erityisesti monet maaseudulla asuvat nuoret selviäisivät paljon vähemmilläkin ajokerroilla ja pienemmillä kustannuksilla

siksi on välttämätöntä että valtuutetut seuraavat asiaa vastaisuudessakin

esimerkkejä tällaisista korruptioepäilyistä tulee päivänvaloon kaavoitusasioissa ja yksityisiä palveluntuottajia kilpailutettaessa jatkuvasti eri puolilta suomea

vaikuttaakin siltä että helsingin päässä jossa lakeja valmistellaan aina ei tunneta riittävän hyvin tilannetta kentällä

olemme saaneet uutisissa kuulla oikeusministeriön työryhmän järkyttävästä esityksestä että käräjäoikeudet vähennettäisiin puoleen lautamiesjärjestelmästä luovuttaisiin kokonaisuudessaan ja hallinto oikeuksia ja hovioikeuksia vähennettäisiin

mihin toimiin hallitus on ryhtynyt tai ryhtyy kunnallisissa päätöksentekoprosesseissa ilmenevien niin sanottujen vaarallisten yhdistelmien poissulkemiseksi jotta kansalaisten luottamus päättäjiin ei heikkenisi

kyse on sen mittaluokan ja omaisuusmassaluokan kysymyksistä että on todella viisasta että tämä asia lähetetään perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi

viime kädessä me nakerramme oikeusvaltion perustaa

on totta että korkeakoulukenttään tulee rajuja leikkauksia jotka jättävät jälkensä ja suomessa tulee mitä ilmeisemmin ainakin suotuisa kehitys pysähtymään mikäli ei kehitys pysähdy

mutta joka tapauksessa sosialidemokraatit oletteko te tähänkin tarjoamassa autoveron leikkauksen peruuttamista niin kuin olette moneen muuhun asiaan

kyllä on erittäin valitettava asia tämä savonlinnan opettajankoulutuksen lakkaaminen kun muistamme vielä sen että se on maineikkaan sortavalan naisopiskelijaseminaarin perillinen

haluan edustaja järviselle muistuttaa että kun kajaanin okl lakkautettiin niin taisivat vihreät olla silloin hallituksessa

onko hallituksella suunnitelmissa jonkinlaista kriisipakettia savonlinnaa varten kuten on ollut näillä teollisuuspaikkakunnilla joilla on koettu raskaita asioita esimerkiksi salon kaupungissa

tarkastusvaliokunta on puuttunut siihen että säädetään hyviä lakeja joita ei sitten kuitenkaan käytännössä voida toteuttaa resurssien puutteen vuoksi

lepopäivän pyhittävä käskyhän oli ensimmäinen työsuojelulaki maailmassa ja jotenkin on hienoa että liikkuu missäpäin maailmaa tahansa sunnuntaisin sunnuntaiaamuisin voi olla jopa vaikea berliinissä tai lontoossa löytää kahvipaikkaa joka on avoinna

olettaako hallitus kuntasektorin käytännön toimijana olevan valmiina vanhuspalvelulain astuessa voimaan

se voi tuntua kuluttajan turistin näkökulmasta tympeältä mutta se kuitenkin kertoo meidän kulttuurisesta pohjavireestä ja on hyväksi että yhteiskunta lepää joskus säännöllisesti yhdessä

hallitusta on syytä onnitella

tässä kysymyksessä kysyin myös sitä onko hallituksen piirissä ollut kaavailuja vammaisvaltuutetun viran perustamisesta

totisesti ovet ovat olleet auki eurooppaan ehkä jopa sen kustannuksella että muut maanosat ovat jääneet vähemmälle

arvoisa puhemies

salissa on taatusti yksimielisyys siitä että varhaiskasvatuslaki on välttämätön mutta ei anna mitään hyvää kuvaa lainsäädäntötyöstä että vaalikausi vaalikauden perään aivan tähän loppumetreille tuodaan tärkeitä lakiesityksiä

olen täsmälleen samaa mieltä kuin ministeri viitanen esittelypuheenvuorossaan että tämä esitys ei ole vielä valmis ja että tekijänoikeuslainsäädäntö vaatii jatkuvaa kehittämistä

toivottavasti nyt kun tämä sopimus ratifioidaan saadaan liikkeelle myös prosessi vammaisvaltuutetun viran perustamiseksi

siitä huolimatta että sivistysvaliokunta yksimielisesti päätti olla yhtymättä kansalaisaloitteen sisältöön tällä kansalaisaloitteella tekijänoikeuksiin liittyen oli kuitenkin tärkeä tehtävä sen monista ristiriitaisuuksista huolimatta

sinänsä tämä keskustelu nyt on vähän outoa ja tulee mieleen että kyllä tässä on jonkinlainen urpon päivän auringonpistos nyt tullut useamman kansanedustajan kohdalle

tämäkin lakiesitys on saanut jo nyt tässä vaiheessa paljon kritiikkiä niin asiantuntijoilta kuin täällä salissa jopa hallituspuolueiden edustajilta

kun tuossa edustaja arhinmäkikin gambian rinnalla puhui gambinasta niin kyllä tässä maakunnan kansanedustaja ihmettelee mitä ihmeen varhaista kesää tässä nyt on edustajien päässä liikkeellä

onko ylipäätänsä viisasta tuoda sellaisia lakiesityksiä joista ei ole saavutettu poliittista yksimielisyyttä riittävän syvällä tasolla vaalien edellä tänne käsiteltäväksi

se oli eräänlainen hätähuuto ja myös keskustelun avaus tekijänoikeuslainsäädännön uudistamiseksi

on tärkeää ja välttämätöntä että tekijät saavat oikeudenmukaisen ansaitsemansa korvauksen tuotoksistaan ja valitettavasti tekijänoikeuslainsäädäntö tuntuu olevan rakettitiedettä

olen vakuuttunut siitä että kun tämä kiireellä tuodaan ja käsiteltäisiin kiireellä niin ei mene kauaakaan kun tätä lakia jouduttaisiin parsimaan

rikosuhripäivystystoiminta on erinomainen osoitus viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyöstä

esimerkiksi juuri kuopiosta viime talvena lentoyhteyksiä heikennettiin millä oli erityisesti kansainvälisiin jatkoyhteyksiin varsin halvaannuttava vaikutus

sitä se ei saisi olla

se keskustelu mitä eilen täällä kävimme jatkuu toisessa muodossa tänään

vaikka esimerkiksi meidän maakunnasta on lukuisia yrityksiä joiden myyntitykit liikkuvat eri puolilla maailmaa ja osaltaan ovat yhteistä kakkuamme kasvattamassa niin tämäkin etu yhteisen hyvän rakentamisen etu joka maakunnista tuotetaan kirjautuu liian yksipuolisesti vain pääkaupunkiseudun tuotokseksi

miten on kysyn arvoisa ministeri

miksi haluttaisiin kirjata suomen valtiosääntöön eu jäsenyys

kuljemme kohti liittovaltiota

samalla meidän on koko ajan muistettava että ei eurovaluutta ole ollut missään vaiheessa talouden projekti vaan pelkästään poliittinen projekti ja sellaisena mahdoton

metsänomistajien pakkojäsenyys metsänhoitoyhdistyksissä poistettiin ja kyllä edellisen eduskunnan perustuslakivaliokunta käytti mielikuvitusta että pakkojäsenyys yliopistojen ylioppilaskunnissa säilytettiin

nyt on peräänkuulutettava vastuullisuutta

mitä tapahtuu todella

itse jo aikaisemmin kritikoin voimakkaasti tätä osakeyhtiömallia ainoana sitä ettei ole muita ratkaisuja

tämä tuntuu väärin ajoitetulta ja vääränlaiselta leikkaukselta

eikö tällaisella anneta selvä signaali etteivät mainitut lähialueet kiinnosta suomea ja suomen tulevaisuutta entiseen tapaan

pelkään että tulee tilanne jossa mukana olevat kunnat jotka ovat tiukassa taloudellisessa tilanteessa toteavatkin että tämä ei ole kunnan ydintoimintaa ja lähtevät myymään tätä julkista yhtiötä

arvoisa puhemies

hyvä että hallitus edes joillakin tavoin yrittää tähän kysymykseen reagoida

tämä pelko on olemassa ja kysyn ministeriltä onko vallalla nyt darwinistinen pudotuspeli

kiitos että ministeri on paikalla vastaamassa

onko koulutuksen järjestäjiä tai opetusyksiköitä jatkossa vähemmän

riittääkö kahden vuoden aika siihen että tästä kokeilusta saadaan luotettavat johtopäätökset seuraavalle lainsäädännölle

mielestäni kahden vuoden aika on liian lyhyt erityisesti siksi koska ei perusteta riippumatonta seurantaryhmää joka samalla tekisi tutkimustyötä

keltaisen tiiliskiven finanssipolitiikan johdantokappaleessa on kohta toimenpiteet mahdollisten merkittävien poikkeamien eliminoimiseksi

hämmästyttää edustaja virtasen puhetta kuunnellessa miten kokoomus nyt vie vasemmistoliittoa

arvoisa herra puhemies

on aivan oikein että pyrittäisiin valtionosuusjärjestelmien uudistamiseen

tämä on poikkeuksellinen alaluku

nimenomaan nyt tässä tilanteessa on turvattava kansalaisten yhdenvertaisuus ja että se tapahtuu

muistissa on ajan takaa pitkän matkan takaa kantokykyluokitusjärjestelmä

paljon on vettä virrannut sen jälkeen

yksi askel siihen olisi että nämä etuisuudet siirrettäisiin kelan maksettavaksi

uudistuksia on tullut ja mennyt mutta tällä uudistuksella ei kyllä onnistuta pyrkimyksessä yksinkertaistaa järjestelmää ja ennen kaikkea luoda oikeudenmukaisuutta

se lisäisi yhdenvertaisuutta

miten on herra pääministeri uskotteko te itsekään talousarvioesityksen sisältöön

näin ollen on paikallaan esittää lain hylkäämistä

kuntien sosiaalitoimen asiantuntemus ja resurssit pitäisi saada juuri tähän ohjaavaan ennakoivaan toimintaan eikä vain maksuautomaattina toimimiseen maksulähetteiden kirjoittamiseen

onko näihin kolmeen kappaleeseen kirjattu se hallitusohjelman perälauta jonka kautta vaalilupaukset ja hallitusohjelma riputellaan kuin sahajauhokuorma rapautuville teille

on käsittämätöntä että kuntia rangaistaan esimerkiksi työpaikkaomavaraisuuskysymyksellä

en tiedä yhtään kuntaa joka ei kuntastrategiassaan pyrkisi elinkeinotoimintansa kehittämiseen työpaikkojen määrän lisäämiseen yrittäjämyönteisen ilmapiirin kasvattamiseen päinvastoin

mutta jos kunnassa on yksi hallitseva työpaikka esimerkiksi teollisuuslaitos joka yhtäkkiä menee nurin niin silloin sen jälkeen tätä kuntaa sitten rangaistaan aivan samalla lailla kuin rangaistaan kuntia jotka ovat panostaneet terveyspalveluihin ja esimerkiksi liikuntapalveluihin joilla ylläpidetään kuntalaisten terveyttä

sitten tällaisia kuntia rangaistaan kun ei ole motivaatioita kehittää näitä palveluita

varhaiskasvatusta sen säädöksiä valmistellut työryhmä oli todellakin kaikkea muuta kuin yksimielinen

huolissaan pitää olla myös koulutoimen kehittymisestä ja kyllä kaikkinensa tämä avaa mahdollisuudet pakkoliitoksiin

pikaisesti tarkasteltuna esitys vaikuttaa hyvältä ja on eräänlainen käytännöllisen järjen voitto

miksi tämä lakiesitys tuodaan nyt kun sote asia on kesken kuntalain uudistus on kesken

varhaiskasvatus on laaja alainen kysymys

sillä on vaikutuksensa lasten hyvinvointiin oikeuksien toteutumiseen ja lasten yhteiskunnalliseen asemaan

kehittynyt kansalaisyhteiskunta on moniääninen ja sen ainoa mittaamisindikaattori ei todellakaan ole äänestysaktiivisuus

tässä on huomioitu työelämän vuorovaikutteisuuden syventäminen alan vaihtajat yhä enenevässä määrin jatkossa jo nykyisin on alan vaihtajia huomioidaan erilaiset oppilaat erilaisen työ ja henkilöhistorian omaavat ja näiden osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen

meidän on kyllä oltava huolissamme erityisesti syrjäseutujen asukkaiden äänestysaktiivisuudesta kuten ennen kaikkea nuorten mihin on monessa puheenvuorossa viitattu

meidän nuoriso on kyllä poliittisesti tietoista ja valveutunutta mutta se ei ilmene äänestämisenä

aina ajoittain käydään keskustelua kulttuurisesta kaanonista ja siitä mitä siihen mahdollisesti sisältyisi ja mitä kuuluisi

siinä suhteessa puolueiden nimenomaan vanhojen puolueiden on syytä katsoa peiliin

ymmärrän että tämä kokonaisuus yhteiset tutkinnon osat ovat eräänlaista ammatillisen koulutuksen kaanonia

onkin selvää että demokratia kehittyessään tarvitsee todelliset vaihtoehdot

ne eivät saa olla mitään läpihuutojuttuja vaan oppilaitosten pitää suhtautua niihin oikealla kunnianhimon tasolla ja vakavuudella

jo vuosikymmeniä sitten olisi pitänyt toteuttaa vaalilainsäädännön uudistaminen paremman suhteellisuuden parantamiseksi mutta tällaisena tämä esitys on torso

järjenvastaisuuden järkiperäisyyttä

tässä on kauniita sanoja työturvallisuudesta liikenneturvallisuudesta riittävistä lepoajoista mutta kun mennään lopulta maalia kohti ja mietitään kuka hyötyy